ikäväkseni huomasin että eilen hallitus oli taas piiloleikkaamassa eläkeläisiltä

kyllä minä nyt korostaisin sitä että tässä yhteydessä jo kun näistä määrärahoista äänestetään voitaisiin ihan yhtenäisesti tätä joukkoliikenteen tukea tässä ja nyt nostaa sillä kyllähän se juuri näin on kuin ed

ja se on myös tämän talouspoliittisen kokonaisuuden helmi että näinkin vaikeissa olosuhteissa kaikkinensa pystymme tekemään ratkaisuja jotka jopa hivenen pienentävät tuloeroja

ja lisäksi toivon että nämä hulluimmat leikkaukset epäreiluimmat leikkaukset hallitus tulee vielä perumaan

toden totta joko niin että kokoomuksen mielestä tämä on oikein tai sitten niin että kokoomuksen mielestä tämä on keskustan syytä tai sitten että kokoomus on sitä mieltä että aiheutetaan ensin ongelma ja korjataan ehkä sitten myöhemmin

teleyrityksen siirtovelvoitteen laajuutta on kavennettu lainsäädännöllä perustuslakivaliokunnan esittämän arvioinnin jälkeen

luulisi kiinnostavan muun muassa edustaja vanhasta

pettymys oli hyvin suuri kun nyt koitti sitten syksy ja hallitukselle tuli mahdollisuus saada hyväosaiset osallistumaan lamatalkoisiin niin eipä vain yhden yhtäkään tällaista esitystä näissä ole

tässähän on todellakin sitten vielä se että on nähty että jos tätä tämänkaltaista esitystä ei olisi saatu aikaan niin olisi voinut olla sitten se tilanne että jossain vaiheessa tämänkaltaiset palvelut vain loppuvat ja siksikin on mielestäni tärkeää että tämä etenee

se on todella tärkeää myös politiikan uskottavuuden ja semmoisen oikeutuksen vuoksi

suomen siirryttyä digitaalisiin televisiolähetyksiin teleyritysten siirtovelvoite rasittaa kaapelitelevisioverkon välityskykyä vähemmän kuin analogisten televisiolähetysten aikana

mutta häkellyttävintä on se että itse asiassa mikään näistä kolmesta kannasta ei ole se kanta mikä kokoomuksella oli ennen vaaleja se neljäs kanta joka oli mielestäni se oikea reilu ja oikeudenmukainen että eläkkeensaajia kohdellaan samalla tavalla kuin palkansaajia

mutta haluaisin ihan kysyä ministeriltä kun meillä on esityksenä monia tärkeitä ympäristötekoja omassa luottamusbudjetissamme ja yksi niistä on joukkoliikenteen tukeminen siten että työsuhdematkalippu tehtäisiin verottomaksi kokonaan

kolmanneksi tässä oli sisällä sitten tämä piratismin torjunta sitä kautta että nyt sitten myös tuntemattomasta lähteestä tulevia laittomia aineistoja voitaisiin blokata mikä on tietenkin tärkeää ja vaikka sanotaankin usein että ainahan niitä voi kiertää niin voi mutta siitä huolimatta vaikka voi kiertää se ei estä sitä että me emme yrittäisi torjua laittomuutta

niinpä esityksessämme lähdemme siitä että ihan realistinen maltillinen ja mahdollinen pääomaveron korottaminen kahdella prosentilla toisi sitä reiluutta tähän peliin mukaan

onko ministeriössä tällaisia asioita valmistelussa kenties

se puhemies mikä tässä nyt mielestäni on vähän tämän hallituksen nykymeininkiä liikaakin kuvaavaa on se että ensin halutaan väen vängällä aiheuttaa ongelma ja sitten kenties kun on ensin väen vängällä aiheutettu ongelma ehkä korjataan tai ollaan korjaamatta

minä nyt halusin vielä tähän lopuksi pyytää tämän puheenvuoron koska minä olen ihan tosissani tämän asian kanssa ja minä todella sydämestäni toivon että tämä nykyinen hallitus ihan tosissaan nyt kun sitä direktiiviä uudistetaan ottaa myös tämän asian sinne esille

samoin paitsi että meidän tuloverolinjamme ja pääomaverolinjamme perustuu reiluuteen ja oikeudenmukaisuuteen niin se myös työllistää itse asiassa paljon paremmin kuin hallituksen tuomat esitykset

näissä asioissa on muuten hyvin tärkeää myös se mikä eduskunnassa tuli hyvin vahvasti viime viikolla esille että meidän täytyy työskennellä myös sen puolesta että ihmisillä ja käyttäjillä olisi informaatiota ja tietoa siitä miten nämä systeemit toimivat ja tulemme kiinnittämään vahvaa huomiota jatkossa myös tähän informaationäkökulmaan ministeriön toimesta

tähän voi jatkaa että kun nyt sitten valittiin tämä että sinne pukukoppiin hypättiin niin meillä on nyt sellainen tilanne arvoisa pääministeri että te sanotte että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeukselliset keinot ja se tarkoittaa käytännössä katsottuna valitettavasti tällä hetkellä että meillä on käsissämme historiallinen sotku

suomi on euroopan laajuisestikin joutunut vähän nuhteiden kohteeksi sen suhteen että elvytyksemme on kovin tehotonta vaikkakin hallitus on täällä jo vuoden toistanut että elvyttäisimme määrällisesti eniten euroopassa

arvoisa rouva puhemies

sitten sivistysvaliokunnan terveisiin näiltä osin kuin mitä tässäkin mietinnössä minkä luin lähetetään meille

minä olen siitä hyvin pahoillani koska kuitenkin meidän eläkkeensaajaväestömme on tätä maata rakentanut ja minusta on tärkeää että me pystymme pitämään sanamme heille

me vastasimme kansalaisaloitteeseen otimme koppia ja toimimme ja nyt pitäisi tämän jatkua eikä käydä päinvastoin

nimenomaan tämä kohtuullinen korvaus verkkotallennus on nyt sitten teillä jo ja sitten samoin te puhutte tästä opetus ja tutkimuskäytöstä ja se on nimenomaisesti tiedostettu ministeriössä niin kuin varmasti olette asiantuntijakuulemisissa käyneet läpi ja se on ikään kuin työlistalla että katsotaan se kokonaisuus

minusta on myös tärkeää että politiikan arvovalinnoissa me kunnioitamme meidän seniorikansalaisiamme ja siksi mielestäni tämä vähän sirkukselta näyttävä temppuilu tulisi nyt hallituksen toimesta peruuttaa

se on syksyllä jo edessä

tämä äskeinen puheenvuoro päättyi joukkoon konkreettisia avauksia konkreettisia esityksiä konkreettisia vaihtoehtoja

hallituksen esityksessä on katsottu että tämänsuuruista korvausta ei voida pitää kohtuuttomana yksittäisten kotitalouksien kannalta eikä varsinkaan sitten suhteessa korvausvelvollisten eli teleyritysten liiketoimintaan

kun parhaillaan ollaan nyt jo oltu yhteyksissä sinne niin mikä estää nyt sitten sen että myös tätä kyseistä asiaa ei voida siinä samassa yhteydessä käsitellä

ja kyllä tämä arvoisa pääministeri tulee kalliiksi myös esimerkiksi tehtaanomistajille jos tällä menetelmällä heitetään roskakoriin yhteinen sopiminen

halusin tässä nyt vain ihan rakentavassa hengessä palata siihen henkeen minkä löysimme viime kaudella ja haluan todella vedota myös omakotiliiton alulle paneman kansalaisaloitteen etenemisen puolesta että se eu tie katsotaan katsotaan mitä saavutetaan yritetään vaikuttaa edes eikä heti mennä sanomaan perussuomalaisten tavoin ettei tälle mitään voi tehdä

mutta esimerkiksi monet muodot mitä täälläkin on tullut esiin eivät ole tällä hetkellä euroopan unionin oikeuden kannalta mahdollisia ja siksi minusta on tärkeää että näitä asioita ihan samalla lailla kun tässä vaihe vaiheelta mennään selvitetään käydään keskusteluja ja katsotaan mitä asioille voidaan tehdä tässä vaiheessa menemme nyt

ja nyt minä oikeastaan ymmärrän miksi täällä istunto istunnolta käy niin että täällä pomppaa joku edustaja rantakangas tai vastaava pystyyn ja sanoo että oppositiolla ei ole mitään ehdotuksia

kuten sanottu viime kädessä jos kokoomus haluaa pitää tämän takinkääntönsä voisivatko sitten vaikkapa perussuomalaiset tähän asiaan tarttua tai joku muu hallituspuolue keskustasta me emme tiedä

jäteveron laajentamista yksityisille kaatopaikoille pakkausveron käyttöönottoa ja myös windfall veron käyttöä jonka suhteen nyt on kolmatta vuotta viivytelty

mutta joka tapauksessa on mahdollisuus nyt sitten tämän sdpn aloitteen taakse tulla ja tämä asia myöskin peruuttaa

haluan korostaa hyvää yhteistyötä eduskunnan kanssa ja sitä että meillä tietenkin aina kannanottonne luetaan tarkkaan ja varmasti sitten tosiaan tämän hallituksen esityksenkin muodossa tämän tärkeän teeman ympäriltä keskustelu jatkuu

ja sitten mitä tulee todellakin tähän kotimaiseen lainsäädäntöön niin uskoisin että koko eduskunta myös täältä oppositiosta käsin antaa tuen sinä päivänä kun ministeri tiilikainen tämän uudistetun lain täällä kotimaassa tuo

arvoisa puhemies

olisiko tavatonta vaatia että ministeriaitiossa olisi nyt asiasta vastaava ministeri paitsi ottamassa kopin myös toteuttaakseen näitä asioita rakentavia esityksiä avauksia sosialidemokraattien näkemyksiä

mutta nämä vaan nyt puuttuvat ja näitä satoja miljoonia kaipaisi varmasti moni ihminen joka työttömänä odottaa mistä saisi aikuiskoulutusta tai joku vanhus jonottaessaan terveyskeskuksessa palveluja

puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä muutamme maankäyttö ja rakennuslakia siten että elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen asetetaan kaavoituksen tavoitteeksi

ja vähintäänkin olisi kohtuullista että ne edustajat jotka täällä istunto istunnolta pongahtavat ylös ja väittävät hyvinkin epätotuudenmukaisesti että oppositiolla tai sdpllä ei ole vaihtoehtoja olisivat hyvät ja joskus kuuntelisivat niitä

tässä hallituksen linja jota sosialidemokraatit jo ennen vaaleja kaipasivat ja nyt toteuttavat eli tätä kuuluisaa robinhoodia mistä tässäkin salissa keskusteltiin toissa viikolla

sitten vielä yksi tärkeä asia on tämä harmaa talous ja sen torjunta josta täällä myös muut puhujat ovat puhuneet tässä meidän verolinjassamme on tietenkin tämä harmaa talous ja sen torjunta

soini sanoo

kyllä tässä on nyt käynyt selville se että täällä on hyvin kylmä oikeistolainen linja hallituksella ja tässä suhteessa nimenomaan keskusta on tehnyt selkeän valinnan

minä en näe mitään syytä ettemme pystyisi pikaisesti ja nopeasti ottamaan käyttöön käännettyä arvonlisäveroa jolla saisimme jälleen kerran kerättyä veroja yhteiseen kassaan

ei tässä vielä kaikki

sitten jäätäisiin tältä turhalta jankuttamiselta päivästä toiseen että vaihtoehtoja ei muka ole kun niitä on kosolti ja äskeisessä puheenvuorossa oli selkeitä avauksia

tällä esityksellä tuodaan elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistämisen näkökulma siis maankäyttö ja rakennuslain kaavoitussäännöksiin

soini te sanotte helsingin sanomissa näin erityisesti te kritisoitte bisnesenkeliasiaa että mikä enkeli se sellainen on joka rahaa tarvitsee mutta kuinka ollakaan löydän täältä teidän vaihtoehtobudjetistanne esityksen juuri tästä bisnesenkelivähennyksestä jota myös ryhmän puheenjohtaja kovasti omaksi saavutuksekseen kehui

pääministeri sipilä te ennen vaaleja toden totta puhuitte että te ette ota senttiäkään eläkkeensaajilta lapsiperheiltä ja nyt me näemme ensi viikolla eläkkeensaajat mielenosoituksessa lapsiperheet ovat ilmaisseet huolensa nuorisotakuuta viedään alas ja keskustalainen aluepolitiikkakin näyttäytyy siinä että viedään maakunnista sitten raiteet rullille

kun täällä keskusteltiin jokin aika sitten vaihtoehtobudjeteista niin tästäkään keskustalla ei ollut silloin minkäänlaista linjausta tämäkin keskustan linja salattiin

minun mielestäni on väärin että tällaisia veroja ei oteta käyttöön ja samaan aikaan rahaa ei sitten löydy esimerkiksi kylliksi kunnille

tämän toimivan kilpailun sen edistämisen ehdotetaan ulottuvan kaikille kaavatasoille ja kaikille kaavatasoille nimenomaan tavoitteeksi sekä perusteeksi arvioitaessa asemakaavan laatimistarvetta

enkä toisaalta ihmettele sitä miksi koska tehän nyt olette esittämässä tässä vähemmän veroja miljoonaperintöihin kuin hallitus esittää

kuunnelkaa mitä sanomme ja miettikää näitä meidän vaihtoehtojamme tosissanne koska se avainsana mikä tänään tuli esiin oli työllisyystoimet tässä ja nyt

voisinko nyt todeta tällaisen keskustalaisen ja soinilaisen yhdistelmän

näillä sosialidemokraattien esityksillä nimenomaan lapsi ja vanhus eivät maksaisi lamaa vaan vähän pistettäisiin sitä hyväosaistakin lamatalkoisiin ja sitten yhteisin järkevin ympäristöverokeinoin keräisimme pottia näiden asioiden selvittämiseksi

hallitus haluaa nostaa miljoonaperintöjen verotusta oikeudenmukaisuussyistä

mehän olemme tämän prosessin alullepanija

se mitä me vastustamme on se logiikka minkä tämä hallitus siinä vaiheessa kun pallo siirtyi teille on siirtänyt tämän filosofian taakse eli juuri tämä logiikka että entistä enemmän sivistysyliopistoajatusta ajetaan markkinavoimien armoille eriarvoistetaan yliopistolaitoksen rahoitusta ja on muuten koko tämä kausi jätetty yliopistojen perusrahoitus retuperälle tuottavuusohjelman leikkaamaksi

todellakin tulos tai ulos

te ette halua nostaa niin paljon mutta samaan aikaan te olisitte nostamassa kulutusveroja yleistä arvonlisäveroa enemmän kuin hallitus nostaa eli kaikki kuluttaminen eläminen kallistuisi

olen joskus ajatellut että voisi melkein luulla että mikäli niiden puheenvuorojen perään ei merkittäisi sulkuihin kesk niin voisi kuvitella että ne ovat kokoomuksen viime kauden arkiston puheita

kyllä minun täytyy nyt sanoa että hyvänen aika mihin keskusta on oikein menossa

toinen tärkeä asiakokonaisuus mikä tässä laissa on sisällä on se että tällä edistetään sujuvampaa kaavoitusta ja eräällä tavalla myös valitusten vähentämistä

mutta tämä esitys puhemies on hyvä se on perusteltu

mutta puhemies ihan sen verran haluaisin kyllä keskustan suuntaan edelleen katsoa että tässä on teiltä nyt kysytty jo pitkään sitä ottaisitteko enemmän velkaa vai vähemmän velkaa kuin hallitus

tämä meidän kritiikkimme jos ministeri muistaa meillä oli välikysymys viime keväänä tästä asiasta lähti juuri tästä eriarvoistamisesta

hallituksen logiikka eriarvoistaa yliopistolaitoksen se jakaa yliopistolaitosta liiga ja divaritason opistoihin

selvitykset joita kaavaprosessissa tehdään ehdotetaan kohdennettaviksi kaavaratkaisun kannalta olennaisiin asioihin välttäen päällekkäisten selvitysten tekemistä eri kaavatasoilla

mielestäni silloin kun kysytään olisi kohteliasta vastata ja uskon että vihdoin nyt sitten kahden vuoden odottelun jälkeen ehkä tähän kysymykseen saamme vastauksen

hyvä että edustaja heinonenkin käveli tänne sisään täällä on tullut tärkeitä avauksia oppositiolta työllisyyden edistämiseksi tässä ja nyt ja toivon että voitte myös ministeri stubbille niitä sitten välittää osaltanne

eri tieteenalojen välille tulee eriarvoisuutta ja eri alueiden välille tulee eriarvoisuutta valitettavasti arvoisa ministeri teidän markkinalogiikallanne

kyllä minusta tässä nyt on kysymys myös vähän keskustan uskottavuudesta siinä mielessä että te täällä tänään vastustatte niitä mekanismeja jotka te itse pistitte alulle

tavoitteena on tehostaa kaavoitukseen käytettävien resurssien käyttöä välttää liian yksityiskohtaisia päällekkäisiä selvityksiä sekä jouduttaa kaavaprosesseja vähentämällä jatkossa selvitysten riittämättömyyteen perustuvien valitusten määrää

edustaja pekkarinen sanoitte että edellinen hallitus pisti pisteen tälle mutta kyllähän edellisen hallituksen pääministerin mari kiviniemen johdolla sovittiin jo konkreettisesti siitä että ervvn kapasiteetti tuplataan että kyllä siellä se jatkolinja tiedossa oli

arvoisa herra puhemies

minä todella toivon että te olisitte vielä valmis muutoksiin tämän markkinahenkisyyden vähentämiseksi siten että oikeasti palattaisiin lain alkuperäiseen tarkoitukseen taloudellisen ja hallinnollisen autonomian lisäämiseen

edustaja tolppanen te varmasti kuitenkin kohtuullisen hyvin muistatte vielä lipposen hallituksen ajan

tämä selvitysten riittävyyshän on ollut jatkuvasti yleisiin menettelyihin liittyvä valitusperuste asemakaavoituksessa

puhemies

tässä lisätalousarviossa kuten todettiin se mitä tältä paperilta me olisimme halunneet nyt jo kolmatta kertaa on se että siinä puututtaisiin työllisyysmäärärahoihin tässä ja nyt

nyt ratkaisee esimerkiksi tässä vakuusasiassa se että ministeri urpilaisen johdolla suomella on yhteensä vakuuksia yli miljardi tilillä yli miljardi euroa

sehän kävi niin päin että ensin oli porvarihallitus joka teki aika hurjaa politiikkaa ja nimenomaan paavo lipposen aikana sitten korjattiin näitä jälkiä synnytettiin valtavan paljon työpaikkoja sitä kautta uutta kasvua

kaavavalitukset ja tarve niiden rajoittamiseen ovat tällä vaalikaudella hyvin paljon olleet myös täällä eduskunnassa esillä monesti ja tässä mielestäni on siitä näkökulmasta tarpeellinen esitys joka myös tuli siitä maankäyttö ja rakennuslain kokonaisarvioinnin ehdotuksesta

sen jälkeen näissä vaikeissa tilanteissa suomi on asettanut tuelleen ehtoja

kaiken kaikkiaan silloin kun rahaa on kerätty yli miljardin kuinka voi olla mahdollista että keskusta teidän ensimmäinen huolenne on se kuinka nämä paperit on kirjoitettu

tässä on myös kolmas tärkeä asia eli tämän lain myötä kunnan maapolitiikan toimivaltasäännös niin sanotusti kirjataan lakiin

ja nämä ovat myös niitä toimia mistä pitäisi pystyä huolehtimaan tässä ja nyt kuten sanottu toistan sitä koska tämä on nyt tällä hetkellä se avainsana

nyt en ymmärrä ollenkaan tätä linjaa